nythän ne ovat alueelliset yhdistykset jotka hoitavat näitä toimintoja ja heillä on nyt tietenkin toisaalta toivoa että rahoitus saadaan vakaammaksi mutta toisaalta on myös huoli siitä miten näiden yhdistysten käy sitten jos valtio lähtee itse hoitamaan käytännössäkin tätä työtä

arvoisa puhemies

tulen esittämään tässä puheessani kolme väitettä kuntauudistuksesta ja tästä hallituksen tiedonannosta

lähtökohtahan on se että suomessa on elinkeinonvapaus ja on hyvä muistaa että niin kauan kuin nämä pienlainoja tarjoavat yritykset noudattavat voimassa olevaa lakia on tietenkin kohtuutonta lähteä heitä kovin tässä syyllistämään

elämme juuri niitä aikoja kun kunnat julkaisevat viime vuoden tilinpäätöstietojaan ja kun noita tietoja lukee lehdistä ja saa esimerkiksi tiedon että se ja se kunta on tehnyt positiivisen tilinpäätöksen niin ilman että on alan asiantuntija ei pysty siitä vielä kyllä valitettavasti päättelemään miten tosiasiassa kunnan taloudella menee

tätä taustaa vasten pidän erikoisena sitä että perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja kansanedustaja hanna mäntylä vaati kesällä että alkoholipolitiikassa tehdään suomessa täyskäännös

toiseksi hallituksen kuntauudistus ei vastaa kuntasektorin haasteisiin ja kolmanneksi koko hanke on epädemokraattinen

mutta tietenkin lainsäätäjänä tätä joutuu miettimään kun on ihan kiistatonta että tästä on aiheutunut yhteiskunnallisia ongelmia ja tämä on ollut yksi syy siihen että monet ovat joutuneet velkakierteeseen ja ylivelkaantuneet niin että tämmöisiä rajoitteita ja kieltoja on kyllä aiheellista ja jopa niin kuin täällä tuli esille täyskieltokin on aiheellinen asia nyt miettiä

olen joutunut vastaamaan siihen ja haluan tuoda sen tässä myös esille

nimittäin olen ajattelemassa niin että eihän se riitä takaamaan sitä että se sisältö on oikeudenmukainen kaikille vaikka kyseessä olisi kompromissi

arvoisa puhemies

tämä ongelmahan johtuu siitä että kunta joka tekee positiivisen tuloksen saattaa samaan aikaan voimakkaastikin velkaantua

suomessa eletään käytännössä kieltolain aikaa

osittainhan taustalla on se että kun poistokäytäntö on ollut se että tehdään suunnitelman mukaiset poistot siitä poistopohjasta taseen summista mitä siellä nyt kulloinkin sitten hankintamenona on ollut niin ne poistot eivät vastaa miltään tasolta uudisinvestointien ja korvausinvestointien tasoa

hallitus halusi poikkeuksellisesti saada valiokunnan lausunnon tähän tiedoksiantoon mutta valiokunnalle ei annettu todellista mahdollisuutta kuulla asiantuntijoita tai ottaa niitten näkemyksiä huomioon

on huolehdittava myös siitä että niiden saamelaisryhmien jotka eivät olleet mukana tekemässä tätä kompromissia näkemystä ja oikeuksia ei ainakaan sivuuteta

täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty myös siitä että kouluissa pitäisi nuorille opettaa oman talouden hallintaa enemmän

minä taas sanoisin että meillä ei ole koskaan varaa palkata niin paljon poliiseja lisää että saisimme pidettyä rikollisuutta aisoissa jos noudattaisimme perussuomalaisten alkoholipolitiikkaa

haluan sen takia täsmentää myös edellä käyttämääni puheenvuoroa siltä osin että kun puhutaan saamelaisuudesta ja siitä kenellä on oikeus kuulua saamelaiskäräjien vaaliluetteloon niin välttämättä ne tässä hallituksen esityksessä esitetyt objektiiviset kriteeritkään eivät ole ihan kohdallaan

tässähän taustalla on vanha historia ja valtionosuusjärjestelmäkin joka on hankintamenot tavallaan asettanut niin alas että poistojen määrä on kohtuullisen alhainen yleensä kunnissa

arvoisa puhemies

kun täällä on keskusteltu tänään poliisien voimavaroista ja pora iii ohjelmasta haluaisin tässä lopuksi antaa myös tunnustusta sisäministerille siitä että vastoin monia uhkatekijöitä pora iii hankkeessa on myös onnistumisia

mutta kun lähdimme lausuntoa valmistelemaan hallituspuolueiden edustajat totesivat että näillä asiantuntijoiden lausunnoilla ei ole mitään merkitystä tässä vaan jätämme ne huomioimatta ja otamme kantaa vain itse aikatauluun ja prosessiin

on tietenkin selvää että kodeilla tässä on merkittävä vastuu että opetetaan ja kasvatetaan myös talousasioissa hallitsemaan omaa taloutta mutta kyllä myös kouluilla tässä on oma tehtävänsä

eihän tämä vaikka tehtäisiinkin niin kuin tässä esitetään muutoksia siihen että lisätään nimenomainen maininta siitä että tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot myös kunnan rahoituksesta vielä välttämättä tavalliselle kuntalaisille aukaise ollenkaan missä kunnantalous menee

mutta sitten ottaisin yhtenä asiana joka täällä ei ole vielä tullut esille tähän ylivelkaantumisen ehkäisemiseen positiivisen luottorekisterin

jos me ajattelemme liikkuvan poliisin yhdistämistä muuhun poliisiorganisaatioon niin kentältä on tullut myös positiivista viestiä siitä että se on myös helpottanut siellä harva alueillakin poliisin sanotaan työn organisointia

nyt tiedonannossa ei ollut mitään sisällöllistä uutta

sen takia todellakin näen että tässä on vielä totta kai kuten täällä on käynyt ilmi myös aikaisemmissa puheenvuoroissa on muutama muukin kohta joita pitää kriittisesti tarkastella syytä katsoa tarkkaan tämä kokonaisuus jotta tämän jälkeen kun tämä laki hyväksyttäisiin eduskunnassa mieluumminkin se veisi asiaa eteenpäin siellä pohjoisella saamelaisalueella kuin aiheuttaisi lisää ongelmia

eli kun annetaan ja myönnetään luottoa henkilölle rahoittajat voivat tarkistaa onko tällä henkilöllä maksuhäiriöitä

varmasti toisenlaisiakin näkemyksiä on ja on selvää että meidän on jatkossa kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen että kenttäpoliisien määrä pysyy niin kuin täällä on todettu riittävän suurena suhteessa hallintoon

kuten täällä hallituksen esityksessä todetaankin kun sitä lukee tätä poisto ongelmaa on laajasti pohdittu ja mietitty eri vaihtoehtoja niin että on täysin ymmärrettävää että ei siihen ratkaisua ole löytynyt

mutta joissakin maissa on käytössä myös positiivinen luottorekisteri jossa rahoittajat voivat katsoa mitä kaikkia luottoja tällä luoton hakijalla rahoituksen hakijalla nyt sitten onkaan ja rahoittaja voi tällä tavalla tehdä arvion tämän rahoituksen hakijan luotonkantokyvystä voidaanko tälle myöntää enää lisää lainaa

arvoisa puhemies

toinen johon tämä hallituksen esitys tulee tekemään muutosta on tilintarkastajien toimikauden irrottaminen nimenomaan tuosta valtuuston toimikaudesta

tavoitteena on saada kuten kuntaministeri virkkunen tänään täällä totesi peruskunnista niin suuria että ne pystyisivät järjestämään keskeiset palvelut myös erikoissairaanhoidon itsenäisesti

tämä olisi omiaan ennalta ehkäisemään ylivelkaantumista vähentämään luottotappioita ja hyötyjiä olisivat tavalliset lainanmaksajat alenevina marginaaleina koska me tiedämme että eivät viime kädessä pankit ota näitä luottotappioita kantaakseen vaan viime kädessä ne luottotappiot maksavat ne kaikki pankin asiakkaat jotka lainojen korkomarginaaleina tuovat sitä tuottoa pankeille

kun hallintovaliokunnassa kysyin ministeriön edustajalta kuinka moni kunta kykenisi itsenäisesti vastaamaan sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä sain vastaukseksi muun muassa seuraavaa

meillähän kuitenkin auktorisoitujen tilintarkastusyhteisöjen määrä on kohtuullisen pieni suomessa ja on monessakin mielessä ongelmallista että yhtä aikaa samanaikaisesti joudutaan todella kaikki tarjoukset käsittelemään

arvoisa puhemies

edellä lukemani sitaatti oli perussuomalaisten omasta lehdestä ja sama sitaatti oli myös ylellä

joissakin maissa tämä siis on käytössä ja minusta tässä yhteydessä olisi hyvä myös suomessa miettiä olisiko meillä tarvetta myös niin sanotulle positiiviselle luottorekisterille

osa niistä on erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun toteuttamiseksi liian pieniä ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi vastuuta tulee koota suurempiin kokonaisuuksiin

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies olen tyytyväinen siihen että vaikka hallitusohjelmassa todetaankin että tullaan tekemään tämän hallituskauden aikana kuntalain kokonaisuudistus niin näitten asioitten joita nyt ollaan esittämässä osalta ei jääty odottamaan tätä kokonaisuudistusta vaan tuotiin ne jo nyt tänne

siinä sitaatissa nimenomaan sanatarkasti mainittiin se mitä perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja edustaja mäntylä on todennut perussuomalaisten alkoholipoliittisina tavoitteina

siis nykyisetkin sairaanhoitopiirit ovat ministeriön mielestä osa niistä liian pieniä ja nyt nämä tehtävät ollaan antamassa peruskunnille ja hajottamassa entisestään

tätä ihmettelen mutta olen todella tyytyväinen jos perussuomalaiset eivät tähän heidän varapuheenjohtajansa alkoholipoliittiseen kantaan voi yhtyä

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksasosan puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan keskustelu on

kaivattua tehokkuutta suurkuntahankkeella ei tulla saamaan

arvoisa puhemies

toinen erikoinen piirre joka ilmenee myös asiantuntijoiden lausunnoista on se että hallitus aikoo runnoa tämän uudistuksen ilman perusteellista valtiosääntöoikeudellista arviointia

asiantuntijoiden mukaan ei riitä että kutakin osatekijää tarkastellaan perustuslain näkökulmasta erikseen vaan koko kuntakentän uudistamista niin kuntalain kokonaisuudistusta kuin myös valtionosuusjärjestelmän ja kuntarakenteen ja sosiaali ja terveysjärjestelmän uudistamista pitäisi kokonaisuutena tarkistella jotta voitaisiin arvioida mitä tämä tarkoittaa kuntien itsehallinnolle perustuslain näkökulmasta

arvoisa puhemies

johtopäätöksenä voin todeta että tiedonannolla ei ole oikeudellista merkitystä muutoin kuin hallituksen luottamuskysymyksenä

kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien uudistamiselle on kieltämättä tarvetta uudistuksella on siis lähtökohtaisesti perusteet ja tarve

tämä muutaman päivän eduskuntakäsittely ei riitä täyttämään laajapohjaisen parlamentaarisen valmistelun tarvetta joka takaisi uudistuksen edellyttämän yhteiskunnallisen hyväksynnän

niitä kriteereitä joiden perusteella kuntien valtionosuudet määräytyvät on syytä uudistaa ja päivittää ja myös niitä taustatietoja minkä perusteella ne määräytyvät on totta kai syytä päivittää

ja sen lisäksi täytyy kiittää erityisesti ministeriä siitä että tässä matkan varrella alkuperäisestä esityksestä poiketen muun muassa voimalaitosten etenkin vesivoimalaitosten kiinteistöveron kohtelua muutettiin niin että se kohtelee nyt tarkoituksenmukaisella ja järkevällä tavalla niitä kuntia joissa nämä voimalaitokset sijaitsevat

vesivoimalaitoksien haitat jäävät yleensä sinne missä joet virtaavat mutta hyödyt menevät ihan toisaalle toisin kuin esimerkiksi ydinvoimalaitosten suhteen

arvoisa puhemies

sanomme siis kyllä eulle sanomme kyllä eurolle sanomme kyllä myös tiukemmalle talouskurille mutta sanomme ei ylisuurelle velkaantumiselle

yksi ongelma jonka näen on se että meillä on tänä keväänä sovittu isosta sote uudistuksesta jonka rinnalla menee myös sote rahoituksen uudistaminen

myös tässä puolueiden puheenjohtajien sopimuksessa sovittiin siitä että tulevat viisi sote aluetta saavat rahoituksensa kunnilta ja se rahoitus määräytyy kapitaatioperiaatteen mukaisesti painotetun kapitaatioperiaatteen mukaisesti

jossakin meillä kaikilla menee varmasti se raja kuinka pitkälle ollaan valmiita kasvattamaan velkavastuuta ja kuinka pitkälle ollaan valmiita osallistumaan yhteisiin talkoisiin

mutta vastaavasti jos me ajattelemme peruspalveluiden rahoitusta niin aivan yksi yhteen ei mene taas se miten valtionosuudet maksetaan kunnille

olisin kyllä nähnyt ja myös keskustan ryhmä tässä kuten edellä on käytetty puheenvuoroja on nähnyt niin että olisi ollut tarvetta ottaa tässä valtionosuusuudistuksen voimaanpanossa aikalisä niin että olisi saatettu yhteen ja synkronoitu tämä sote uudistus ja valtionosuusuudistus ja niitä olisi viety käsi kädessä eteenpäin

arvoisa valtiovarainministeri totesi täällä että evm on ervvtä turvallisempi ja tehokkaampi mekanismi veronmaksajan kannalta

mutta kun hän totesi että evmn lainojen ensisijaisuuden takia ei vakuuksia tarvita huomiotta jää että kaikki pääoma jota evmlle maksetaan joko peruspääomana tai sitten vaadittaessa maksettavana pääomana on suomen kannalta menetettyä rahaa

arvoisa puhemies

osana harmaan talouden torjuntaa hallitus on esittämässä tätäkin esitystä jossa todella käteiskauppaan on tulossa kuitinantopakko

nyt saattaa olla että tulee tilanteita joissa kunta saa hieman eri perusteella rahoitusta valtionosuuksia siis niitten palvelujen järjestämiseen jotka siirretään nyt sote alueelle ja sitten joutuu maksamaan näitä palveluita hieman eri kriteerein

haluankin todeta että keskusta tukee kyllä hallitusta kaikissa niissä ponnisteluissa jotka ovat kitkemässä harmaata taloutta suomesta ja tämä on suomalaisten yrittäjienkin etu

tällöin seuraukset eivät ole ihan täysin tiedossa

tässä hallituksen esityksessä otetaan esille myös edustaja turusen mainitsemat tyyppihyväksytyt kassakoneet mutta se jää sille asteelle että täällä todetaan että asiaa selvitetään tulevaisuudessa

kun nämä kaikki kuntia koskevat uudistukset myös kuntalain kokonaisuudistus joka tulee kiristämään muun muassa alijäämien kattamisvelvollisuutta näillä näkymin jos se etenee sen mukaisesti kuin nyt on kaavailtu ovat valmistuneet on tarve lähteä yhteensaattamaan nämä lait ja katsoa mikä on kokonaisvaikutus yksittäisten kuntien kannalta

ohimyynnin estäminen on myös yrittäjän turva nimittäin samalla se estää myös mahdollisia väärinkäytöksiä työntekijöiden taholta

sen takia on erityisen tärkeää että aina kun sovittujen maksimipääomasummien puitteissa suomen vastuita nostetaan eli kun suomi joutuu maksamaan sitä vaadittaessa maksettavaa pääomaa niin eduskunnan vaikutusvalta turvataan etukäteen

arvoisa puhemies

kiinnitän vielä huomiota kahteen asiaan joihin myös perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota ja vaikka hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan että hallintovaliokunta otti huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnon niin täytyy kyllä tunnustaa että kun se lausunto tuli juuri samaan aikaan kuin tämä mietintö nuijittiin niin tosiasiassa valiokunnan mietintötekstiin ei mitään muutoksia kyllä tapahtunut tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta ja siinä mielessä olen kyllä pettynyt että näitä näkökulmia ei otettu huomioon

perussuomalaisten edustaja jääskeläinen totesi puheenvuorossaan että meillä on poliittisesti johdettu perustuslakivaliokunta

minusta olisi tärkeää että kun puhutaan harmaan talouden torjunnasta me saisimme suomeen sellaisen ilmapiirin että harmaasta taloudesta ja verojen kierrosta tulisi todella paheksuttavaa toimintaa

hän antoi aivan kuin ymmärtää että perustuslakivaliokunta olisi tehnyt politiikkaa antaessaan lausuntoja euroalueen tukimekanismeista

perustuslakivaliokunta nimenomaan totesi lausunnossaan että valiokunnan mielestä hallintovaliokunnan on syytä arvioida nimenomaan tätä työpaikkaomavaraisuuskriteeriä etenkin siltä osin kohdentaako työpaikkaomavaraisuuden lisäosa valtionosuuden riittävän tarkasti keskuskunnan alueellisista palveluista aiheutuviin lisäkustannuksiin ja varmistaa ettei se syvennä työpaikkoja menettävän kunnan taloudellista ahdinkoa

olen ehkä jäävi arvioimaan perustuslakivaliokunnan toimintaa kun olen itse sen jäsenenä toiminut mutta oppositiopuolueenkin edustajana rohkenen todeta että perustuslakivaliokunta on ollut nyt nimenomaan se joka on lausunnoissaan ja mietinnöissään huolehtinut siitä että perustuslakia me noudatamme tiukasti

loppuun voisi todeta hieman yksinkertaistaen että varmin tapa huolehtia siitä että maksu menee kirjanpitoon on maksaa lasku tai maksu pankki tai luottokortilla

haluaisin tässä vielä täydentää äsken pitämääni puhetta siltä osin että nyt kun puhutaan siitä otetaanko mahdollisesti rajoituksia näihin pienlainoihin vai täyskielto on selvää että jos me panemme kovin paljon sinne lisää rajoituksia ja myös sitten vaatimuksen siitä että luotonmaksukykyä pitää tutkia niin kun on kysymys pienistä pääomista tämä luotonantajan rahoittajan kustannus tällaiseen selvitykseen nousee per laina niin korkeaksi että tosiasiassa se tarkoittaisi käytännössä kuitenkin sitä että niitä luottoja sitten ei voitaisi myöntää

jos me ajattelemme vaikkapa kriisikuntaa joka joutuu taloudelliseen ahdinkoon sen takia että yksi suuri työpaikka lähtee tältä paikkakunnalta vaikkapa paperitehdas kouvolasta niin eihän kunta voi tehdä juurikaan sen ongelman ratkaisemiseksi kovin nopeasti

lausunnoissaan ja mietinnöissään valiokunta on perustanut kantansa perustuslain esitöihin valiokunnan aikaisempaan tulkintalinjaan ja valtiosääntöasiantuntijoihin

näyttää siis siltä että perustuslakimme ja toisaalta järjestelmämme joka mahdollistaa toisin kuin monessa muussa maassa myös etukäteisen valtiosääntökontrollin on ollut tietyllä tavalla turvamme näissäkin järjestelyissä

mutta tämä työpaikkaomavaraisuuskriteeri vähentää valtionosuuksia nimenomaan siltä kunnalta jonka pitäisi pystyä satsaamaan uusiin työpaikkoihin

eihän kenelläkään ole mahdollisuutta noin taloudellisesti lähteä muutaman kymmenen euron luoton myöntämisen takia tutkimaan massiivisesti luotonmaksukykyä ja sen takia on hyvä ottaa tässä kokonaisuudessa huomioon sekin mitkä keinot ovat järkeviä ja mieluummin sitten jopa lähteä siihen täyskieltoon

kun on puhuttu kannustavuudesta niin sekin pitää todeta että jokainen kunta tästä kriteeristä huolimatta säästääkseen jo työttömyyden aiheuttamia lisäkustannuksia aivan varmasti kaikissa tilanteissa pyrkii satsaamaan siihen että työllisyys paranee kunnan alueella ja uutta elinkeinotoimintaa syntyisi kuntaan

perustuslakivaliokunta on myös kiinnittänyt aivan oikein huomiota siihen että eduskunnalla on riittävä vaikutusmahdollisuus eli budjettivalta turvataan

jos arvoisa valtiovarainministeri tai pääministeri olisi paikalla kysyisinkin heiltä aikooko hallitus jatkossa kun nyt tullaan niin sanottu evm laki antamaan eduskunnalle turvata myös samalla tavalla eduskunnan vaikutusmahdollisuuden tulevaisuudessa eli ottaa myös tähän evm lakiin samantyyppisen mekanismin että ennen kuin valtiovarainministeri tai hallitus sitoutuu nostamaan suomen vastuita niissä sovituissa rajoissa asia tulee päätettäväksi tänne eduskuntaan ja tiedonantona jolloin voidaan aina hallituksen luottamuksesta myös äänestää

tämä lapsilisäleikkaus ei ole pelkästään yksittäinen hallituksen säästöpäätös vaan se on osa lapsiperheisiin kohdistuvaa hallituksen kokonaisuutta johon siis liittyy täällä jo käsitelty lapsivähennys jolla yritetään erittäin epäonnistuneesti kompensoida jollakin tavalla näitä menetyksiä onnistumatta siinä kuitenkaan oikeudenmukaisesti

sitten tähän kokonaisuuteen liittyy tietenkin myös lapsiperheisiin kohdistuva ja erittäin epäoikeudenmukainen kotihoidon tuen pakkokiintiöittäminen molemmille puolisoille joka tosiasiassa on leikkaus ja erittäin rumalla tavalla loukkaa myös perheiden valinnanvapautta

olen erityisesti ihmetellyt sitä että kun aikoinaan meillä oli puolue kokoomus joka arvosteli kovasti sääntelyä ja holhoamista yhteiskunnassa niin nyt se on lähtenyt kannattamaan tällaista lakia joka nimenomaan lähtee ylhäältä päin määrittelemään kenen perheessä pitäisi jäädä milloinkin hoitamaan ja loukkaa sitä perheen vanhempien valinnanvapautta päättää itse siitä kuka milloinkin hoitaa perheen lapsia

kun me ajattelemme tätä kokonaisuutta lapsilisäleikkausta lapsivähennystä kotihoidon tuen pakkopuolittamista ja sitä kautta tosiasiallista leikkausta niin eihän komeita ja peli kokonaisuutena ei voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen että tämä on selkeä arvovalinta hallitukselta

me tiedämme esimerkiksi että jos luovuttaisiin tästä kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisestä ja samalla poistettaisiin lapsilisäleikkaus niin vaikutukset olisivat julkiselle sektorille positiiviset

sen sijaan nyt tämä hallituksen esitys on negatiivinen lapsiperheitten osalta mutta se on negatiivinen koko julkiselle sektorille koska kunnat joutuvat lisäämään päivähoitopaikkoja

arvoisa ministeri nostitte esille puheenvuorossanne asian että tämä olisi jotenkin oppositiohallitus asetelma tai puoluepolitiikkaa kun totesitte että oppositiosta keskustan edustajat tätä ovat vastustaneet

arvoisa puhemies

kun olen reilut kolme tuntia seurannut tätä välikysymyskeskustelua niin se on ainakin tullut selväksi että tässä salissa ei ole käytetty yhtään puheenvuoroa jossa olisi kannatettu pakkoliitoksia

sen takia tässä kokonaisuudessa voi sanoa ei ole lapsiperheiden kannalta mitään järkeä muttei ole myöskään valtiontalouden tasapainottamisen kannalta järkeä

ne puheenvuorot jotka sanovat kuten täällä on myös pääministeri stubb puheessaan painottanut että kotihoidon tuen pakkokiintiöittäminen lisäisi naisten tasa arvoa ja parantaisi heidän asemaansa työmarkkinoilla eivät todennäköisesti tule pitämään millään tavalla paikkaansa

en nyt tietenkään voi puhua niiden lappilaisten edustajien puolesta jotka eivät tässä ole paikalla mutta olemme tästä asiasta olleet aikaisemmin hyvin yksituumaisia mikä tässä olisi oikea ratkaisu

koko oppositio on kannattanut sitä että pakkoliitoksista luovuttaisiin ja myös hallituspuolueista niin vasemmiston kuin oikeiston puolesta on käytetty puheenvuoroja joissa on todettu että pakkoliitoksille ei ole tarvetta

yli puoluerajojen olemme nähneet samalla tavalla nämä asiat niin kuin tässäkin salissa tänään olemme nähneet

toivonkin että arvoisa kuntaministeri parlamentarismin hengessä kuuntelisi eduskuntaa ja tekisi myös havainnon siitä mikä täällä on enemmistön tahto liittyen tähän kysymykseen

ja toiseksi jos me todellisuudessa aikoisimme naisten työmarkkina asemaa parantaa niin me etsisimme sellaiset keinot jotka sitä todellisuudessa tehokkaasti hoitavat ja yksi tällainen on vanhemmuuden kustannusten tasaaminen kaikkien meidän kesken työnantajien kesken

se on jäänyt hoitamatta sen takia että on ajateltu että tämä on kolmikantakysymys tai työmarkkinakysymys

kuntaministeri virkkunen kun vastasitte tuohon välikysymykseen totesitte omassa puheessanne että valtiolla on myös oma osansa siitä että kunnat ovat joutuneet talousahdinkoon

ja hallituksella on valmiina siitä tiedän selvityksiä mutta koska työmarkkinaosapuolet eivät ole innostuneita siitä niin tätä ei tulla sen takia viemään eteenpäin

ruotsissa on malli jossa kaikille työnantajille korvataan vanhemmuuden kustannukset ja silloin nuoria naisia ei syrjitä työelämässä ja naisvaltaisten alojen kasvun jarruna ei ole se että nuoret naiset saavat perheenlisäystä ja ovat välillä pois työelämästä luonnollisesti ja aiheuttavat sitä kautta myös työnantajalle kustannuksia

tämähän ei ole pelkästään valtionosuuksien leikkauksien syytä

on selvää että aikojen kuluessa ei pelkästään tämän hallituksen aikana vaan vuosikymmenten aikana kuntien tehtäviä on koko ajan lisätty ja vastaavaa rahoitusta ei ole turvattu kunnille veroprosentit ovat koko ajan nousseet ja nyt ollaan siinä tilanteessa että hallitus on antamassa valtionosuusuudistuksen siis kokonaisuudistuksen tämän kevään aikana eduskuntaan

sen takia arvoisa puhemies näkisin että jos tässä olisi toisenlaiset arvot tällä hallituksella suhtautumisessa perheisiin ja suhtautumisessa oikeasti siihen millä saadaan naisten työmarkkina asemaa parannettua niin keinotkin olisivat kyllä toisenlaiset

mutta sen lisäksi että kunnat ovat ahdingossa on nähtävissä että kuntataloudet ovat myös eriytyneet entisestään niin että tänä vuonna ero korkeimman ja matalimman kuntaveroprosentin välillä on kuusi prosenttiyksikköä eikä tämä ero johdu pelkästään kuntien omista päätöksistä